sitten puheenvuorolistaan

nyt saa siis molemmille ministereille esittää kysymyksiä ja rajoitutaan minuuttiin

nyt lähdemme toiselle kierrokselle

edustaja martti korhonen

sitten mennään toista kierrosta

nyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvä ensimmäistä yhdeksäntenä yhdennestätoista yhdeksänteentoista lakiehdotukset sekä mietinnössä ehdotetun uuden kahdenkymmenen lakiehdotuksessa eduskunta pysyi ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän kymmenennellä kielten hylkäämisestä ja kierrosten toinen käsittely on päättynyt asian loppuun eikä toiseen käsittelyyn sillä pöysti korsku neljästä sonnit voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätyttyä lakiehdotuksen rakennuskantoineen esittävämpää tyyntä sillä on käsitellyt toisen käsittelyn estellä päivä on viides sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

vielä kuusi vastauspuheenvuoroa

edustaja satonen olkaa hyvä

ja on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta pysyy ensimmäistä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvää mennyt aika ylitse

vielä on viisi jotka eivät ole kertaakaan saaneet kysymystä

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kuudesta asian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näyttää valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljäs raisio valmennustyötä asian lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

toisen käsittelyn esitellään päivitykin karskeskuudessa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelun päälle ja eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätetyt lakia

meidän aikamme rupeaa käymään vähään että ei enää kannata pyytää uusia puheenvuoroja

akersin toinen toiseen päätyyn tai silloin kun käsi toisen käsittelyn esillä päivikki karsitaan seitsemän raisio nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelun päättää eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetään lakiehdotuksen voi kieltää käsittely on päättynyt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

keskustelun tähän eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sen sisältöön päätyikin lakia raiteilta toinen tähti välkin taisi olla täysin

kun aloitimme vähän yliajalla niin saamme vähän ylittää ajan

toisen käsittelyn sisällä päivä kolmaskymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusteluun päähän

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätyikin hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset eduskunta pysyi ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä

toisen käsittelyn esteenä väyryseen kolmaskymmenesensimmäinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätyi ensimmäistä viidentenä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

keskustelu on päättynyt tai siellä ja valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten puhemiesneuvosto ehdottaa että asia kuin minä teen tätä asiaa lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

eduskunta pysyä ensimmäiset esittelyssä tekemässään päätetyssä kuuden lakia tähdistä lakersin toinen käsi tytön rakentaisi lopulta lähetekeskustelua varten tilapäisiin kolmaskymmenes toinen asia voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan keskusteluun pääsee toiselle taholle oli lähetekeskustelua varten ja päiviksi kolmaskymmeneskolmas asia voi mennä ehdotetaan sille mitä hallintovaliokunta hole perustuslakivaliokunnan lausuntoa keskustelun pelätyn toisi lähetetään hallintovaliokuntaan ole perustuslakivaliokunnan annettavalle lähetekeskustelua varten estää pääsyn kolmas kun neljäsosia voimme tiedotetaan sielläkään työelämä ja viestintävaliokunta oli ympäristövaliokunnan on annettava lausunto keskustelua tähän toisi lähetetään tasa arvovaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on kuudessa asia voi mennä rokotetta asia näyttää valtiovarainvaliokunta

nyt riittää tämä kysymys

vielä annetaan yksi kierros kaikille ryhmille

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväystyksen viidestoista asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan keskustelun päähinettä ja näytettä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovalio taa lähetekeskustelua varten esitellään päiväys ja kolmas kahdeksansia voimme tehdä tätä asiaa löytyy työelämän tasa arvovaliokuntaan

vastauspuheenvuoro edustaja niikolle ja pyrimme rajoittamaan nyt tätä keskusteluaihetta ja siirtymään varsinaiseen hallinnonalaan vaikka tämäkin siihen liittyy

lähetekeskustelua varten selän päälle kymmenen saisi apua puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään talousvaliokunta keskustelun päähinettä siellä

asia lähetetään talousvaliokunta lähetekeskustelua varten ehti elää päivä kahdestoista sija voimme tehdä tätä asiaa lähestytään työelämä ja tasa

keskustelu on päätynyt asia lähetetään työelämä ja tasa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän kolmastoista sijan kun minusta ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskusteluun pärähti toisia näytetään sosiaali ja

vielä kaksi vastauspuheenvuoroa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivä neljästoista asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asian käsittely keskeytetään

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn esitellään päivystyksen kahdestoista sija ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöltään päätyy kaikkiaan aker kertoi nykäistä tai pitäisi olla lakiehdotuksesta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

nyt on mahdollisuus keskusteluun

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakien toinen käsi heilahtaa tytär on vesistön toisen käsittelyn ystävänpäivänä neljästoista

asian käsittely keskeytetään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

ensimmäisen käsittelyn keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäiset esittelyssä sisällä täytetyn lakia on lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä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

keskustelu on päättynyt tai eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään pääty latujen lakien voidaan esitellä päätyy atria loppuunkäsitelty osittain aina on osittain toisen käsittelyn ja siellä päivää sitten kahdeskymmenesensimmäinen asia

vaikka suositus on kyllä

ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätyy tänä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

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään pääty latujen rakeiden toinen käsittely toisi ensi

vuosittain aina on osittain toisen käsittelyn estellä päivän karskit kolmas asia

ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsitteen sisältöä täytetyn vaateetoksen lakiehdotuksen toinen käsi näytti taisi haluta käsitellyt toisen käsittelyn esitellään päivän vain jos asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusteluun päin

asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kolmastoista päivä

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätynyt laihdutuksella keiden toinen pää taas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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten ei sisällä päivystyksen seitsemästoista asian voimme nousta ehdotetaan siellä ja valtiovarainvaliokuntaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten kehitellään päivällistyksen kahdeksastoista asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto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

lähetekeskustelua varten ei siellä päivän neliosaisia voi menestyä ehdotetaan sille että valtio varain valiokunta keskustelu on päättynyt ja siellä pitää valtiovarainvaliokuntaan käyty keskustelua varten ei siellä päivän syksyn viides asia voi mennä ehdotetaan siellä pitää valtiovarainvaliokunta keskustelu on päätynyt tahan siellä pitää valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kuudes aistia poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

sitten siirrymme listaan sinnekin on jossain vaiheessa päästävä

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisen käsittelyn sisällöltään päätyikin laskien lakers antoi lehtilän päättynyt väriä loppuun tai sitten toisen käsittelyn estellään päivän seitsemäntoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäistä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

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toisen käsittelyn esitellä everstiksi kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

myös keskusteluun päin

eduskunta hyväksyy laki ei sisällä myytiin takaisin arkeen tai tämän käsittely on päättynyt

ja edustaa

toisen käsittelyn estellä väyrysten kahvipensas ja nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn jälkeen päädyttiin laki ei täyty

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen yhdeksästoista asiat voimin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

lakiehdotusten toinen käsittelee lääkintä ja lopun käsi ja toisen käsittelyn estellään päivän yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäiset käyttö ja

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sen sijaan on päätynyt latujen lakien toinen käsittelevät työt hyväksyi mietintönsä ensimmäisessä käsittelyssä

toisen käsittelyn esitellä väyrys kymmenesosia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

vartian ryhmän käsittelyltä

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kares kolmas asia kuin miinus verot tätä mihinkä pannaan pöydälle kaskun seitsemäs yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävän

hyvä tyttö hyvä samoin päiväystyksen kohteen kaksikymmentäneljä viro kaksikymmentäseitsemän ansioiden

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän kahdeskymmeneskahdeksas aasian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskusteluun päähän

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena tiedotuksen

pöydällepanoa varten esitellään päivitys kahdeskymmenesyhdeksäs aasian voi mennä ostertaa että mietintä pannaan pöydälle kai neljäs kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina ranskan neljäkymmentäkaksituhattakolmetoista kello kuusitoista on kärjistynyt